surua en kaipaa mutta kyllä olisin kaivannut hieman tarkempaa analyysia terveydenhuollon tietojärjestelmien ongelmakentästäkin

viitanen totesi ei ole mitään muuta kuin takausvaltuus

se ei tuo lisää rahaa asuntorakentamiseen

en sinänsä tiedä pitäisikö sitä suuresti tuomita mutta en nyt tältä nykyiseltä porvarihallitukselta ihan näin selkeää linjausta olisi välttämättä tässä suhteessa odottanut

kysymys on ennen kaikkea siitä että aravarakennuttajat yleishyödylliset rakennuttajat eivät halua lähteä liikkeelle koska asumiskustannukset nousevat niin korkeiksi että on suuri pelko että vuokralaiset eivät niistä selviä

kun valinnan kirjo nyt sitten kolmen vuoden kuluttua toivon mukaan riippuu tietysti seuraavasta eduskunnasta ja seuraavasta hallituksesta leviää siten että voi valita myöskin oman kuntansa ulkopuolelta näissä vaikutuksen arvioinneissa kuitenkin todetaan

ensinnäkin

viitanenkin tässä viittasi eli asumiskustannuksia alennetaan ja se voi tapahtua valtion toimin vain muuttamalla lainaehtoja paremmiksi

siis jos kolmikantaa ei olisi niin te ilmeisesti kannattaisitte eläkekattoa

nyt olisi viimeistään korkea aika

asko seljavaara että tämä on todellakin metallimiehiä varten niin kuin tietysti onkin koska heidän joukossaan tästä laista hyötyviä on eniten

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt kun työttömyys uhkaa räjähtää yhä useampi jää pitkäaikaistyöttömäksi ja yhä useampi uhkaa jäädä jopa niin pitkäaikaistyöttömäksi että edellytyksiä työelämään paluulle ei enää ole

yhdyn edustajien filatov ja mäkisalo ropponen näkemykseen siitä että on hienoa näin itsenäisyyspäivän aattona olla täällä paikalla toteamassa että eduskunta on hyväksymässä työmarkkinatuen tarveharkinnan poiston

kun kansanterveyslaki aikanaan säädettiin siinä oli keskeisenä lähtökohtana nimenomaan terveyden edistäminen

mutta ei se silti pyhitä sitä että heidän asemansa korjaaminen tehdään pienempää palkkaa saavien kaupan hoitoalojen naisvaltaisten alojen työntekijöitten kustannuksella kun se olisi voitu tehdä ilman että sitä olisi täytynyt tehdä kenenkään kustannuksella

kansainvälisen ja kotimaisen kokemuksen mukaan hoitopaikan valintaoikeutta johonkin muuhun hoitopaikkaan kuin asuinpaikan lähimpään vaihtoehtoon käytetään hyvin vähän

arvoisa puhemies

me säädimme tässä muutama vuosi sitten täällä eläketukilain jolla yli kymmenen vuotta työttömänä olleet päästettiin pois kitumasta kortistoista

yleiset kehut ja kiitokset yhdellä lauseella niihin tässä laissa on aihetta

se on hallituksen yhteinen esitys ja olen iloinen siitä että maahan on lopultakin saatu hallitus joka on valmis täällä yhteisesti tunnustetun epäkohdan poistamaan

terveyserot ovat varmasti suomalaisen terveydenhuollon suurin ongelma ja nimenomaan asiakasmaksuilla näitä terveyseroja on kasvatettu

nyt kuitenkin sen lain ehdot ovat sellaiset siinä määrin heikot että enää sen avulla ei voi päästä ansaitulle eläkkeen kaltaiselle eläketuelle

mutta minä olin viime kaudella tämän nyt lepäämässä olevan lain yksi niistä harvoista täysin ehdottomista puolustajista

siis lain yhden keskeisimmistä esityksistä vaikutukset olisivat satunnaisvaihtelun tasoa

viime syksynähän muistaakseni edustaja zyskowicz oli ainoa edustaja joka oli sitä mieltä että tätä ei vieläkään pitäisi toteuttaa ja nyt me olemme sitten ainakin hallituksen osalta tältä osin yksimielisiä

tuletteko jatkossakin esittämään vielä lisää terveyskeskusmaksuja nostettavaksi ja terveyseroja lisättäväksi

näin se olisi pitänyt tehdä eikä sillä tavoin että nyt säädetään laki joka syrjii toki ei kovin montaa koska siellä ei ole kovin paljoa ollut lomautuksia mutta joitakuita kuitenkin kun se olisi voitu tehdä syrjimättä yhtään ketään

mutta kun täällä nyt on esitetty että tässä olisi syntymässä kamala demokratiavaje kun itä suomen vaalipiirejä kenties nyt ollaan yhdistämässä jotta demokratia oikeasti lisääntyisi niin ehkä tässä nyt kyseisen itä suomen kansan edustajana voi jotain sanoa

valitettavasti on sanottava että vaikka se rakennelma on hieno niin käytännössä eli siellä kunnissa se ei ole ihan yhtä hienosti lähtenyt liikkeelle

sinänsä kun kuvittelen tuntevani arvoisa ministeri teidän käymiänne kamppailuja hieman pidemmälle menevien vaihtoehtojenkin puolesta olisin kyllä toivonut teidän onnistuvan ottamatta kantaa siihen minkä vaihtoehdon osalta olisi pitänyt onnistua

vastatkaa nyt kuitenkin siihen kun varmasti aika moni mummo ja pappa ja moni muukin ihminen miettii joutuvatko he maksamaan kun menevät terveyttä edistääkseen mittauttamaan verenpainettaan

uskallan nyt kuitenkin jo tulevia historiankirjoittajia helpottaakseni todistaa että minulla on vankka epäilys että ilman vasemmistoliiton hallituksessa oloa se ei olisi toteutunut välttämättä vieläkään

olen vähän huolissani siitä että tässä

silti minua jää kaihertamaan epäilys että selonteon laatijana on ollut hyvään pyrkivä porukka jolle ei ole annettu tehtäväksi miettiä rahoituskysymystä eikä se itsekään ole ollut siitä oikein innostunut

mutta nyt se toteutuu ja täällä on esitetty jo aiemmin erinomaiset perustelut sille miksi sen on välttämätöntä toteutua

siihen vaaditaan kyllä myöskin lisää voimavaroja mutta toisaalta niitä voimavaroja voi sitten säästyä jos tämä alkaa toimia

sanon sen että yhdistämällä itä suomen vaalipiirit kyllä se demokratia merkittävästi lisääntyy

se että se jää tulevien eduskuntien ja tulevien hallitusten varaan kuulostaa hieman arveluttavalta

sitten puhemies lopuksi minäkin kyllä kannustan siihen kun ministerin kanssa on vähän näitä yhteisiä harrastuksia tuon soten kanssa tässä viime aikoina että tämän pitää myöskin olla se merkittävä osa koko sote uudistusta ettei se nyt jää vain terveydenhuollon varaan

aivan samalla tavalla voin kuitata edustaja filatovin ja myöskin edustaja mäkisalo ropposen täällä esittämät perustelut siitä miksi nämä muutkin uudistukset ovat erinomaisen kannatettavia

arvoisa puhemies

näitä yksityiskohtia voisi käydä tästä vaikka kuinka pitkälle läpi mutta sosiaali ja terveysvaliokunta nyt alkaa sitten käydä lain kimppuun sekä omassa huoneessaan että porin torilla ja varmaan laajemmaltikin julkisuudessa tästä keskustellaan

itä suomi käsitetään vähän suppeasti vain pohjois savoksi pohjois karjalaksi ja etelä savoksi mutta siihen voidaan myöskin laskea kainuu jolloin meitä on kaksi minä ja edustaja kyllönen vasemmistoliitosta mutta tältä koko itä suomen alueelta minä olen ollut ainoa edustaja

nostan nyt näitten esittämieni kuuden keskeisen ongelman osalta vasemmistoliiton yksittäisiä ratkaisumalleja

tosiasiassa pohjois karjalasta ja etelä savosta nykyisillä kannatuksilla kenelläkään vasemmistoliittolaisella ei ole ollut toivoakaan päästä edustajaksi

kuurojen liiton ensimmäisen viittomakielipalkinnon saaneena olen tietysti iloinen ja tyytyväinen siitä että tämä lakiesitys nyt on täällä eduskunnan käsittelyssä ja valmiina hyväksyttäväksi

arvoisa puhemies

minä luulin että kun vasemmistoliitto poistui hallituksesta niin täällä nyt päätyisi ikään kuin vastustamaan hallituksen esityksiä niissä kiistanalaisissa kohdissa mutta nythän hallitus näyttää hoitavan ja erityisesti kokoomus sen itse

perusterveydenhuollon asiakasmaksuja on alennettava eikä korotettava koska ne vähentävät kaikkein pienituloisimpien perusterveydenhuollon välttämättömienkin palvelujen käyttöä ja siten lisäävät terveyseroja

samalla myöskin kannustetaan kun tämä kannustaminen on ollut tämmöinen suuri innostuksen aihe osalle suomalaista poliittista kenttää työttömiä työllistämään itse itsensä ja poistetaan niitä esteitä jotka käytännössä sitä työllistymistä ovat haitanneet joista työmarkkinatuen tarveharkinta on selkein esimerkki

mutta toisaalta olen hieman kyynisesti kuunnellut tätä yleistä hehkutusta jota täällä on nyt tämän asian tiimoilta pidetty

kun edustaja vehviläinen täällä viittasi siihen että joutuu matkustamaankin niin pitkään niin kyllä siitä huolimatta tässä nykyisessä järjestelmässä todennäköisesti saan matkustaa vielä enemmän

minä ja muutama muukin tässä salissa olemme olleet siinä tilanteessa että olemme olleet tekemässä tätä edustajien pelkonen ja heinonen ihanaksi mainostamaa viinaveron alentamista

ensimmäinen on se että kiuruvetiset ja ne kyyjärveläiset joihin täällä jo viitattiin muuttavat helsinkiin mistä aiheutuu se ongelma että asunnot kiuruvedellä ja kyyjärvellä jäävät tyhjiksi

minusta nyt on aika ihmeellistä että tämä on kolmas hallituksen esitys jossa joudun olemaan päähallituspuolueen hyökkäilyjä vastaan ikään kuin puolustamassa hallituksen esitystä

minusta olisi ihan kohtuullista että jollakin muulla kuin pohjoissavolaisella vasemmistolaisella olisi mahdollisuus tulla valituksi tai myöskin muitten pienten puolueitten edustajilla

tämä laki ei ratkaise viittomakielisten se on siis sitä käyttävien ihmisten äidinkieli eikä mikään vammaisten apuväline kuten täällä on ihan oikein todettu keskeisintä ongelmaa

valtion on lisättävä voimavaroja kuntien sosiaali ja terveydenhuoltoon ja huolehdittava tarvittaessa normiohjausta kiristämällä että kunnat suuntaavat resurssilisäyksestä keskeisen osan perusterveydenhuollon kehittämiseen

ja puolustan tätä juuri siksi että tämä on hyvä esitys

näille ihmisille köyhyys on arkipäivää mutta miten luodaan sellainen asenneilmapiiri joka pitää tätä tilannetta sietämättömänä jopa kestämättömänä

toinen rakenteellinen asuntopoliittinen ongelma on se että kiuruveteläiset ja kyyjärveläiset muuttavat helsinkiin mistä puolestaan seuraa että täällä asuntojen kysyntä kasvaa liiallisesti

minä olen itse ykköstyypin diabeetikko ja jos olisin paperiton niin olisin juuri siinä asemassa että tarvitsisin esimerkiksi päästä mittaamaan pitkäaikaisverensokerini ja tekemään siltä osin arviota siitä pitääkö hoitoani parantaa vai ei

ei kukaan varmasti innostu menemään työhön jos perheen toimeentulo ei käytännössä parane lainkaan jos toinen puolisoista työllistyy

tästä syystä minun on vaikea kuvitella mikä oikein tämä demokratiavaje tässä tapauksessa on sekö että suomen keskusta ei pääse siitä päättämään

tämä kerrottiin meille jo etukäteen

on käynnistettävä toimenpiteet monikanavaisen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän haittojen vähentämiseksi lopullisena tavoitteena sairausvakuutuskorvausten siirtäminen asteittain julkisen terveydenhuollon suoraan rahoitukseen

se on riittävien tulkkauspalveluitten puute ja lainsäädännössä kustannussyistä valitettavasti edelleenkin oleva rajoite niitten palveluitten käyttöön

se on murheellisin päätös jota minä olen ollut tässä eduskunnassa tekemässä

ja jos en pääsisi tähän järjestelmään niin tilanteeni saattaisi heikentyä niin että tarvitsisin sitä välitöntä apua

tässä katsannossa on tietysti valitettavaa että tämä työllistymisrahakokeilu kärsii nyt tästä eteenpäin siihen saakka kunnes korjaus saadaan aikaiseksi toivottavasti vielä tämän hallituksen aikana niistä ongelmista joista edustaja filatov nosti esiin yhden eli lyhyet työsuhteet ja edustaja mäkisalo ropponen toisen eli palkkatuen leikkaamisvaikutuksen

kun te esitätte velvoitteita kuntien päättäjille niin asia on kuitenkin niin että eivät ne kuntien päättäjät ole ilkeitä eivätkä tietenkään edustajatkaan täällä ole ilkeitä ettekä tekään ole ilkeä vanhuksille mutta kun ei täällä äänestetä siitä sidotaanko mummoja vuoteisiin öisin vai ei

kestävän tuottavuuden parantamisessa olennaista on parantaa ihmisen edellytyksiä tehdä työtä ja tehdä se hyvin

edustaja komi teidän keskittämispolitiikastanne en nyt tiedä mutta jos se keskittämispolitiikka voi johtaa siihen että vasemmistoliittolainen voi tulla valituksi myöskin joroisista tai valtimolta mikä nyt ei ole mahdollista niin kannatan sellaista keskittämispolitiikkaa

vasta sitten kun jokaisella viittomakielisellä on rajoittamaton oikeus saada tulkkauspalveluita sen mukaan kuin itse tarvitsee voidaan puhua viittomakielisten oikeuksien riittävästä toteutumisesta

niitä parantavat työn oikea mitoitus hyvä ja turvallinen työympäristö oikea tieto asianmukainen palkkaus riittävä täydennyskoulutus ja osaava johtaminen

hallituksen tavoitteena ei ole että suomesta tulisi sosiaalisesti kestävän kehityksen kärkimaa

yrittäkää nyt olla edes inhimillisiä vaikka vaalipaine painaa päälle kuinka pahasti tahansa

jälleen kerran tässä salissa käsitellään puhutaan kauniisti sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan viivästysongelmista

täällä on nyt puhuttu yhtiöistä ja sitten täällä on puhuttu kunnista ja vähän valtionkin rahoista mutta tosiasia on että kun puhutaan aravavuokra asunnoista niin se ainoa maksaja on se vuokralainen

sen sijaan täällä äänestetään veronkevennyksistä ja kuntien voimavaroista

ei ole ensimmäinen kerta

sen takia kysyn ministeri kataiselta

miten te aiotte huolehtia siitä omalta osaltanne tämän vielä jatkuvan kautenne aikana valtiovarainministerinä että ensi kaudelle voidaan turvata kunnille riittävät valtionosuudet nimenomaan vanhusten huoltoon

me sovimme yhdessä lääkekorvausten leikkauksista mutta me sovimme samalla menettelyistä uudistuksista joilla turvataan se että paljon sairastavat ja köyhät eivät joudu kohtuuttomasti kärsimään näistä uudistuksista

itse olen kyllä murheellinen siitä että palkkatukea saavat jäävät tämän kokeilun ulkopuolelle

näin vaalien alla se tietenkin mielellään saadaan näyttämään kovin pitkältä mutta kyllä teille arvoisat edustajat jotka tulette ensi kaudellakin toivottavasti tätä viittomakielisten asiaa täällä käsittelemään ja poistamaan nämä esteet ja rajoitteet jää vielä paljon tehtävää

kun nyt edes tähän päästään sen jälkeen voidaan ryhtyä puhumaan suomalaisen terveydenhuollon todellisesta parantamisesta ja hiiret pystyvät syömään vuoriakin

tämä pia desideria osasto tästä yleisestä puheesta siitä että kamalaa kun tämä on nyt näin kun nämä päätökset viivästyvät vaan jatkuu

kyllä hekin olisivat tarvinneet ja ehkä nimenomaan juuri he olisivat tarvinneet sen yhden kuukauden työmarkkinatuen joka nyt tässä kokeilussa työllistymisen jälkeen maksetaan

hän maksaa sen ikääntyneen talon peruskorjauksen siihen otetut lainat ja myöskin asuintalovaraukset jos niitä varauksia on tehty niin kuin pitäisi

oletteko te valmis tukemaan ministeri risikon äsken esittämää näkemystä siitä että tällaista ikään kuin puolittaista korvamerkintää harrastettaisiin

niihinkin etsittiin vielä ratkaisua jotta tämä koko iso uudistus saataisiin tehtyä kohtuullisesti ja oikeudenmukaisesti

arvoisa puhemies

tämä koko ongelmahan ikään kuin räjähti siinä vaiheessa kun joku näistä vanhasen hallituksista päätti lopettaa alueelliset valituslautakunnat jolloin se koko yli tuhannen valituksen suma siirtyi somlaan jossa ei ollut voimavaroja sen hoitoon

arvoisa puhemies

nyt kun hallituksen esitys tässä muodossa toteutuu kun poliittista yksimielisyyttä valitettavasti hallituksen sisällä ei saavutettu se jättää palkkatukea saavat nyt sitten pois tästä kokeilusta

nyt kun sitä on sitten lopultakin onnistuttu parina viime vuonna purkamaan palkkaamalla sinne määräaikaisia työntekijöitä on päästy kehityksessä parempaan suuntaan

sen jälkeen lapsilisiä on korotettu neljä kertaa ja tätä normia johon ministeri risikko viittasi on laskettu kerran sitä ei ole nostettu kertaakaan

nyt on syytä huolehtia siitä että somlalle osoitetut voimavarat jatkossakin turvataan siten että nämä jonot ratkaisevasti lyhentyvät ja ihmisten oikeus saada ne päätökset ajoissa toteutuu